meidän kilpailukykymme kilpailijamaihin saksaan ja ruotsiin nähden on heikentynyt mikä sitten näkyy myös tässä vaihtosuhteen kääntymisessä negatiiviseksi

suhdannemuutoksen tai taloudellisen ennustamisen vaikeus on yleensä siinä että se tulee yllättää ehkä ihan toisesta suunnasta

ei tästä niin montaa vuotta ole kun puhuttiin jakovarasta oli useamman miljardin jakovara joka olisi ollut mahdollista panna kaikkiin hyviin asioihin

eräs syy

terveydenhuoltopuolellahan tämä on hyvin vakiintunut periaate että siellä on sekä yksityistä että julkista

suomi on riippuvainen toki maailman vientimarkkinoista ja myös euroopan markkinoista mutta suomi on hävinnyt jo itse asiassa aika monta kymmentä prosenttia kilpailukyvyssä joka viime kädessä vaikuttaa siihen kuinka hyvin suomi pystyy sitoumuksistaan kantamaan vastuun

yksityiselle meno tarkoittaa useimmiten täyttä omavastuuta mutta se voitaisiin osittain mielestäni hoitaa siten että olisi koko hinnasta oleva voucher olemassa

sen luominen on arvioni mukaan tässä tilanteessa viiden ehkä kymmenen vuoden työ jos se hyvin onnistuu

saksa on pystynyt pitämään oman kilpailukykynsä varsin hyvänä ja suhteessa ruotsiin suomella on se haitta että meillä ei ole kuten ruotsilla oman valuuttapolitiikan mahdollisuutta

ruotsi jonka teollinen tuotanto on hyvin usein meidän vientimarkkinoillamme kilpailemassa toteutti tulonlähdejaon poistamisen ja sillä saatiin suuri määrä innovatiivisia yrityksiä liikkeeseen myös sellaisia yrittäjiä jotka tekevät sitä oman toimensa palkkatyön ohella jotka ostivat tai saivat työnantajaltaan kokeiltavaksi erilaisia liikeideoita

nokian huippukurssista on jäljellä enää viitisen prosenttia eikä itse asiassa ole näköpiirissä sellaista teollista toimialaa joka paikkaisi nokian jättämän aukon

hallitus on kehysriihessä todennut tilanteen joka on todennäköisesti silloin ollut huonompi kuin hallitusohjelmaa laadittaessa mutta kuuden puolueen hallituksen kääntäminen uudelle kurssille on haasteellinen tehtävä

mitään muuta syytä en sen ylläpitämiseen enää löydä

se että kehysriihessä todetaan jotain mitä päätetään ensi vuoden alussa noudattaa johtaa siihen että suomessa asiat tapahtuvat hitaasti niin kuin tapahtuvat kreikassakin

pidemmän päälle verojen korottaminen hidastaa talouskasvua ja loppuvaiheessa on nuorten kyvykkäiden ihmisten hakeutuminen maan rajojen ulkopuolelle josta irlanti kärsi huomattavan pitkän periodin jonka se joutui sitten paikkaamaan antamalla ulkolaisille investoinneille erittäin merkittäviä veroetuja

tällöin saavutettaisiin se etu että nuorempia yrittäjiä ja parempia yrityksiä vaihtaisi vetovastuuta ja elinkeinoelämään saataisiin dynamiikkaa

viro on houkutellut viitisentuhatta suomalaista yritystä

velka ei ole miellyttävää mutta velkaa voi ottaa myös tulevaisuuden varalta

kaiken lopuksi voisi sanoa että jos oikeudenmukaisuutta ajatellaan niin arvonlisäveron tulisi olla maksuperusteinen siten että se lähtisi siitä että kun liike saa veron niin silloin syntyisi vasta maksuvelvollisuus

nyt se lähtee laskun kirjoittamispäivästä mikä käytännössä tarkoittaa että pienet yrittäjät joutuvat rahoittamaan valtion veronkeruuta

kysymys on maailmanlaajuisesta kriisistä joka johtuu monesta asiasta mutta ensimmäistä kertaa taloushistorian aikana ennen kaikkea siitä että tietoliikenneyhteydet ovat tehneet tämän mahdolliseksi

itse asiassa on aika yllättävää että tätä mahdollista kriisin syytä eivät ekonomistit huomanneet ainakaan laajemmin kuin vasta sen jälkeen kun kriisi oli käynnistynyt

tämän jälkeen pankkiirit näin voidaan varmasti sanoa ja ennen kaikkea investointipankkiirit jotka eivät ole siis talletuksia vastaanottavia pankkeja ryhtyivät rakentamaan näistä sellaisia finanssituotteita joita sitten ennen kaikkea yhdysvaltalaiset ja myöhemmin myös eurooppalaiset eläkeyhtiöt innolla ostivat koska näissä oli parempi tuotto kuin perinteisissä muissa instrumenteissa

vähitellen kuitenkin alettiin epäillä että kaikki ne velalliset jotka olivat alle normaaliluokituksen takaisinmaksukyvyltään siitä tämä subprime käsitekin tulee eivät pysty suoriutumaan näiden velkojen lyhentämisestä eivätkä ehkä edes korkojen hoitamisesta

tästä seurasi tällainen ketjureaktio jonka seurauksena suomikin yhtenä maailman maana on ajautumassa erittäin vakavaan reaalitalouden kriisiin

tämän jälkeen tulevat ehkä pienet yrittäjät ja viimeisenä siellä ovat suuryritykset pörssiyhtiöt joita ei kovin mielellään päästetä konkurssiin niiden kerrannaisvaikutusten johdosta

lokakuuta eli runsaat kaksi kuukautta on varmaan kulunut siitä kun tätä ehdotusta on pohdittu ja nyt näyttää jo siltä että komissio on tehnyt kiireessä tai kokemattomuuttaan sellaisia rajauksia takauksen käyttämiseen että sen käyttöarvo on vähäinen

suomessa on kuitenkin lähdetty siitä että tätä ei anneta kriisipankeille ei ainakaan siinä vaiheessa kriisipankeille kun sitä annetaan myöhemmin tietysti pankki saattaa ajautua kriisiin ja tavoitteena on nimenomaan huolehtia siitä että näitä takausvastuita ei jouduttaisi valtion tai koko kansakunnan voimin paikkailemaan

se on hyvä asia ja sen johdosta osa niistä eriävistä mielipiteistä tai muutosehdotuksista joita asian kulun yhteydessä on tehty on toki ymmärrettäviä mutta ymmärtääkseni valtiovarainvaliokunta samoin kuin talousvaliokunta on lähtenyt siitä että tukea ja takausta voidaan antaa vain kunnossa oleville kannattavuudeltaan toimintakykyisille pankeille

mutta mielestäni on itsestäänselvää että reaalitalouden kriisi alkaa jo tulla tärkeämmäksi kuin tämä finanssikriisi ja olisi syytä miettiä todella mitä muuta voitaisiin tehdä

se että valtio elvyttää tuskin edes tässä tilanteessa riittää vaan tässä täytyisi saada yrityksetkin toimimaan loogisesti siten että vahingot kansantaloudessa jäisivät mahdollisimman suppeiksi

tässä yhteydessä olen ehdottanut että investointivaraukset ja poistojen vapaa käyttö esimerkiksi korjausrakentamisessa tai energiaa säästävässä rakentamisessa olisivat vaikutuksiltaan paljon nopeampia kuin asuntotuotannossa jossa lupamenettelyt ynnä muuta

tuki on varmaan tarpeen toivon mukaan se saadaan aikanaan myös takaisin mutta tuskin tässä talouden tilanteessa suinkaan edes riittävä toimenpide

mäkinen totesi että tällä alueella on vuosikymmenten perinne toimia virkistys ja retkeily ja monen muunkin eri ulkona liikkumisen muodon hyvänä alueena

siitä oli sopiva matka

jos huijattiin niin kauppamiehet saatiin ennen östersundomia vielä kiinni ja vieläkin tiedetään itse asiassa että tämä ikivanha reitti kulkee juuri tämän alueen lävitse

tämä on nimittäin myös armeijan perinteinen harjoitusalue minkä johdosta ilmeisesti helsingin kaupunki on aikanaan hankkinut täältä maa alueita ajatellen voivansa vaihtaa ne santahaminan saareen

tällä hetkellä tämä alue sinänsä joka kartassakin on osoittautunut kovin pirstaleiseksi saa myöhemmin todennäköisesti lisää maata mutta siitä huolimatta sillä alueella liikkuvan ihmisen on vaikea hahmottaa kenen maalla hän milloinkin on

alue on säilynyt tällaisena osittain sen takia että siellä ei ole tällaisia isoja jokilaaksoja jotka olisivat aikanaan varmasti tulleet peltoviljelyksen piiriin vaan alue on todella monimuotoista ja kallioista

siellä on pieniä lampia joissa on istutettuja kaloja mutta on siellä myös luonnonvarainenkin taimenkanta tai tammukkakanta mitä nyt ei kovin moni tiedä eikä tarvitse tietääkään koska se sieltä nopeasti myös kalastettaisiin tyhjiin

täällä ed

viitoitus reitistö pysäköinti ja mahdolliset muut palvelut

voisin myös kuvitella että tällä alueella tulisi olla viherreittejä hiihtämistä kävelemistä pyöräilyä ja varsinaisesti sipoonkorven alueella sitten oltaisiin todella jo kansallispuistomaisemassa

samoin tässä on kyllä kiitettävä niitä luonnonsuojelijoita ja partiolaisia jotka ovat olleet aktiivisia mutta alueella on todella monimuotoisia mahdollisuuksia aina kalliorinnekiipeilystä moneen muuhunkin mutta ennen kaikkea se on monimuotoinen ja siellä on myös perinnemaisemaa

monet varmaan teistä ovat nähneet televisiomainoksissa nimenomaan tältä alueelta kuvattuja otteita

hiltusen kanssa siitä että porvoontien eteläpuolinen alue on niin loistavaa rakennusmaata pääkaupunkiseudun läheisyydessä että yhdistettynä raideliikenteeseen se toisi aivan uusia mahdollisuuksia ehkä jopa parhaimmillaan alentaisi rakennusmaan hintaa jos kaavoitus etenisi ripeästi

tällä alueella on myös monipuolinen linnusto ja tässä esityksessä myös huolehditaan siitä liikenneturvallisuuden erityispiirteestä että hirvenmetsästys ilmeisesti vastoin huomautuksen tekevää tahoa olisi myös jatkossa mahdollista

haluan onnitella ministeriä aktiivisesta toiminnasta ja toivon että myös helsingin kaupunki omalta osaltaan pääsee maanvaihdossa sopimukseen siten että tämä pirstaloituneisuus saataisiin vähän helpommin hahmotettavaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi jota tulevat sukupolvet voisivat sitten käyttää hyväksi

arvoisa herra puhemies

valtakunnallisen yrittäjäjärjestön puheenjohtajana olen joutunut tämän asian kanssa tekemisiin lähes kymmenen vuoden ajan jona aikana erilaiset näkökannat ovat tulleet tutuksi joista ehkä yhden yleisen periaatteen voisi sanoa siten että elämä monimuotoistuu

osa ihmisistä toimii toisilla periaatteilla kuin toiset ja sellainen yhteinen homogeeninen käyttäytymismalli joka vallitsi vielä kymmeniä vuosia sitten ei enää ole tätä päivää

samoin tässä on selvästi nähtävissä se että kun hallitusohjelmassa todetaan että kauppojen aukioloaikaa selvennetään lähinnä kuluttajien näkökulmasta katsottuna niin en ole ollenkaan varma selvenevätkö aukioloajat tällä lainsäädännöllä

tässähän itse asiassa annetaan vapauksia minkä seurauksena sitten kauppiaat ja kaupat tekevät itsenäisiä päätöksiä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

yhdysvalloista missä ehkä ala on kehittynein on ensinnäkin todettava että siellä päivittäistavarakauppa ei yleensä sijoitu näihin kauppakeskuksiin

suomessa oikeastaan päivittäistavarakaupan vetovoimaisen yksikön olemus ja vaatimus tässä kaupan keskuksessa on välttämätön jotta sinne saadaan riittävä määrä asiakkaita

yhdysvalloissa isoissa mooleissa on tyypillistä että todellakaan siellä ei ole päivittäistavarakauppaa ja myös yksittäiset kaupat olivat ne sitten ihan tavarataloluokkaa saattavat pitää sunnuntaina ovensa kiinni kun samassa kauppakeskuksessa jotkut erikoisliikkeet tai muut vastaavat liikkeet katsovat olevan oman etunsa mukaan järkevää pitää auki

tyypillistä on myös se että erikoisliikkeet hyvin usein ovat koko maanantaipäivän tai ainakin maanantaiaamupäivän kiinni jos ovat olleet viikonloppuna molempina päivinä sekä lauantaina että sunnuntaina auki

tämä laki ilmeisesti on lähtenyt liikkeelle kaupan liiton ja pamin yhteisestä sopimuksesta ja niiden kannalta ehkä molempien kannalta laki on perusteltu

sellaisten joukosta kyllä löytyy yleensä se henkilö joka haluaa muutamasta tunnista tienata koko päivän palkan jonka ajan hän joutuisi arkena olemaan myymässä

myöskin erikoisliikkeiden ja päivittäistavaraliikkeiden myyjien sanoisinko ammattitaidossa ja vaateissa on merkittävä ero

päivänä illalla yhdysvaltain keskuspankissa käytiin kiivas keskustelu pelastetaanko lehman brothers vai annetaanko sen esimerkiksi mennä konkurssiin mikä olisi kuulemma hyvä varoitus finanssialan sijoittajille ja tuotekehittelijöille

päivittäistavarakaupassa kaikki tuotteet ovat ean koodilla siis viivakoodilla jonka laseri kassapäätteellä lukee laskee yhteen ja vielä itse asiassa myös antaa rahat takaisin jos oikein tarkkoja ollaan

annettiin mennä konkurssiin ja arvioitiin että vahingot olisivat rajallisia ja itse asiassa syntyi ensimmäinen globaali finanssikriisi joka oli vähällä ajautua systeemikriisiksi jossa rahaliikenne olisi kokonaan pysähtynyt

sen sijaan erikoisliikkeissä asiakas olettaa sinne mennessään että hän saa korkeatasoista asiantuntevaa palvelua joka on kuluttajan kannalta näissä tuotteissa myös usein aivan välttämätöntä jotta valinta osuisi oikein

yksittäiset yritykset olisivat joutuneet likviditeettikriisiin konkurssiin palkanmaksu olisi keskeytynyt ihmisten kyky ostaa tuotteita tai palvelua olisi olennaisesti heikentynyt

siellä on joko yksi perhe tai heillä pari apulaista joista sitten mikäli ollaan kauppakeskuksessa nykyisen ehdotuksen mukaan on jonkun tultava sunnuntaina töihin jos laki sellaisenaan tulee voimaan

tässähän myös on alun perin niiden kohdalla jotka ovat menneet kauppakeskuksiin ja tehneet sopimuksen vuokraajan kauppakeskuksen kanssa lähtökohtaisesti ollut kuuden päivän aukiolovelvoite

se seitsemäs päivä onkin sitten erikoisliikkeiden kohdalla käytännössä se ainoa päivä jonka perinteisesti on voinut viettää niin kuin on halunnut

se olisi varmasti suurempi summa kuin tässä ensimmäisessä vaiheessa on mennyt sen takia että valtioiden kyky lainoittaa itseään ei ole enää entisen kaltainen

on olennaista että nimenomaan kaikki sellaiset toimenpiteet jotka voisivat johtaa finanssikriisiin pystyttäisiin riittävän ajoissa sammuttamaan

tässä uudessa asetelmassa tämä ei enää ole kauppakeskusyhtälöissä mahdollista ellei sitten aikanaan tuomioistuinkäytäntö tässä muutu

kysymys on rivitalosta jossa toisessa päässä kytee ja itse asiassa sieltä vielä tuulee siten että jos palo pääsee irti niin kannattaa kyllä panna vaikka vähän kalliimpaakin pullovettä niihin pikku liekkeihin jotka tällä hetkellä eivät vielä roihua

se että suomi on yhteisvastuullisesti enemmän tai vähemmän mukana antamatta tätä sitoumusta on kaikkien yhteinen etu ehkä suomen etu vielä enemmän kuin monen muun

mikään niistä ei kaadu eikä katoa mutta erikoisliikkeen aukiololla on tietysti markkinavoimiin nähden vetovoimaa ja siinä mielessä se on myös näille päivittäistavarakaupoille tarpeellista

nyt talousvaliokunnan käsittelyssä saatiin tähän sellainen näkökohta että tämän seitsemännen päivän tulee olla myös itsenäisesti laskettuna kannattava

todennäköisesti kuitenkin tätä ongelmaa tällä hetkellä ratkaisevat ja pohtivat kaikki ne henkilöt joilla siihen on vähänkin lisäarvoa annettavana olivat sitten euroopan keskuspankin tai komission tai jonkun muun instituutin palveluksessa

heikkoudeksi jää edelleen se että kauppakeskuksessa oleva erikoisliike on kauppakeskuksen vuokralainen joka on määräaikaisen vuokrasopimuksen varassa ja vuokrasopimuksen uusiminen tulee jonain päivänä aina käsille

tässä tällainen hiljainen painostus varmasti on sitten omiaan harkituttamaan tätä erikoisliikkeen pitäjää sen suhteen miten hän suhtautuu tähän seitsemänteen päivään

tässä tapauksessa voisi vielä kuvitella että jos se leviää euroalueelta myös yhdysvallat ja aasia joutuvat samaan hankalaan asemaan

epäsymmetrinen laki joka on lähtenyt väärässä järjestyksessä ja tulee varmasti aiheuttamaan vielä monet keskustelut käytännön tasolla miten asiassa milloinkin on oikein meneteltävä

toivon omasta puolestani että ymmärrämme tämän

moni joutuu vielä miettimään mitä tuli sanoneeksi koska vastuut seuraavassa eduskunnassa ja hallituksessa voivat olla erilaisia

eun alueella mielestäni kaksi valtiota voidaan tulkita veroparatiisiksi osittain luxemburg ja osittain viro jossa yhtiön verotus on nolla jos ei sieltä oteta osinkoa

paateron mainitsemaa tilannetta että joku ulkomaalainen yhtiö veroparatiisissa sijaitseva olisi antanut tukea jollekin

suomalainen järjestelmä poikkeaa monen muun maan vastaavista siten että nimenomaan kunnallinen itsehallinto koetaan pysyväksi saavutetuksi eduksi ja sen toimivaltaan ei kovin mielellään valtiovallan taholta puututa

vähin erin havaittiin että saman potilasmäärän hoitamiseen tarvitaan aina vaan enemmän ja enemmän lääkäreitä saman oppilasmäärän opettamiseen enemmän ja enemmän opettajia ja koulun hallintohenkilöitä

mielenkiintoista on havaita että niin sanotut suuret kunnat helsinki etunenässä espoo mukaan lukien vantaa samoin myös tampere ja turku ovat olleet tuottavuuskehitykseltään varsin heikkoja

kun kysyin aikanaan tätä valtiosihteeri raimo sailakselta hän totesi yksikantaan jos on löysää rahaa niin tuottavuus ei kehity

kun kunnilla lisäksi on verotusoikeus sen jälkeen kun alueen yksi kunta nostaa veroäyriä tai veroprosenttia on muiden helppo tehdä sama liike

verotusoikeus näin ollen on liian helppo ratkaisu tuottavuuskehityksen vaihtoehtona ja veroprosentti onkin jatkuvasti suomessa kehittynyt siten että kokonaisveroaste alkaa heikentää ihmisten motivoitumista työhön

olin useita vuosia euroopan talous ja sosiaalikomiteassa jäsenenä ja siellä sellaisessa valiokunnassa joka käsitteli nimenomaan aluehallinnon kysymyksiä ja havaitsin että euroopan unionin keskeinen työkalu mitata erilaisia oikeita ja vääriä ratkaisuja on benchmarkkaus joka suomeksi käännetään ehkä useimmiten valiovertailuksi mutta se edellyttää hyvin hyvää tietopohjaa

kun valtio ei ole ohjannut riittävällä voimalla mitä sillä käytännössä kyllä on konsernitasoista tilikarttaa niin tuottavuusvertailu eri kuntien välillä yksittäisten tuotteiden palveluiden osalta on lähes mahdotonta

myöskään kuntaliitto tässä asiassa ei ole tehnyt sitä mitä kohtuudella voisi olettaa minkä johdosta kunnissa tällä hetkellä ollaan epätietoisia siitä mikä tapa toimia milläkin tuotannon osa alueella on tehokkain

arvoisa herra puhemies

kaiken lisäksi tästä on viime vuosina seurannut vaikeuksia silloin kun verrataan yksityisen tuottaman palvelun kustannuksia oman tuotteen hintaan

tärkeää on kunnallisen laskentajärjestelmän aikaansaaminen siten että se on yhteismitallinen ja antaa riittävät lähtötiedot jotta yksittäisen prosessin pienetkin vaiheet voidaan mitata

en tiedä mitä ne professorit tuolla lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden linjalla tuumaavat sellaisesta ratkaisusta jossa koko hallintojärjestelmä joka kuntapuolella on yli puolet kokonaisbudjetista kerralla muutetaan ilman kokeiluja ilman laajaa selvitystä

kyllä nykyinen järjestelmä antaa yksittäisen päivähoidon asiakaskohtaisen kustannuksen mutta siihen sisältyy niin monia komponentteja että parannus on vaikeata

jos eu selvittää valiovertailulla prosesseja yhdysvalloissa on vertailupareina pyritty ottamaan sitten koko osavaltioita tai yhtiöitä jolloin on voitu nähdä miten missäkin tapauksessa kannattaisi menetellä

tässä olen kyllä sitä mieltä että hirveä riski otetaan tekisi mieli sanoa että hengen ja rahan kanssa ei pelkästään hengen vaan myös rahan kanssa

mitään sellaista laskentajärjestelmää ei ole pystytty esittämään jossa edes sote alueella oleva tilikartta mahdollistaisi sen että aineistosta muodostettaisiin vertailukelpoisia tietoja siitä mitä eri hoitotoimenpiteet milläkin alueella maksavat

onko menty siihen että kunnan luottamushenkilöitä kiinnostaa todella kokousten määrä ja niistä saatava jatkuva palkkiovirta enemmän kuin aikaansaadut tulokset

voi olla että todella olisi syytä tempoa kiristää ja vaatia kunnilta parempaa tuottavuutta tai ainakin että ministeriö julkaisisi ja palkitsisi niitä kuntia jotka suoriutuvat

luulen että voin veikata tässä sosialidemokraattien paikallisvaalien tuloksen aika hyvin tämän jälkeen koska siellä tämä kyllä mielletään niin että vastuu on ollut nimenomaan ministeri huovisella

edustaja

edustaja kari

silloin tullaan yleensä näin isoissa hankkeissa siihen että kokeillaan kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja otetaan mallia ulkomailta täällä edustaja kopra totesi että ruotsissa joka on aika tunnettu tästä asiasta on ihan toisenlainen malli

tällöin nähtäisiin miten olisi mahdollista saada se mitä ruotsissa saatiin eli asiakastyytyväisyyden parantuminen ja kustannusten alentuminen samanaikaisesti

tulokset ovat pääsääntöisesti niin hyviä että monet ovat rientäneet pihlajalinnan kanssa uudelleen neuvotteluun kun alussa ei voitu uskoa että joku yksityinen voi suoriutua niinkin hyvin julkisista palveluista

mutta ihmettelen myös niitä ihmisiä jotka ovat antaneet nimensä tällaiseen käyttöön koska riski että tässä syntyy suuri katastrofi tarkoittaa myös heidän kohdaltaan aikamoista poliittista taakkaa

ruotsi joka euroopan unionin jäsenvaltioista olosuhteiltaan vähittäistavaran ja vähittäiskaupan osalta on ehkä lähempänä suomea kuin mikään muu jäsenvaltio on selvinnyt ilman kyseistä lainsäädäntöä joka tänään täällä käsitellään

siellä sitä on perusteltu sillä että kunnallinen päätöksenteko on lähempänä todellista tilannetta kunnassa tunnetaan maanomistusolot tarpeet ja mahdollisuudet paremmin kuin etäänpänä

ajateltiin niin että ne ihmiset jotka eivät pysty tai eivät halua käyttää autoja jäävät kauppapalvelujen ulkopuolelle tai joutuvat käyttämään erittäin paljon aikaa ja vaivaa siihen että voivat noutaa päivittäiset elintarvikkeensa

kahdessakymmenessä vuodessa kuitenkin maailma on mennyt aika lailla etäälle siitä mitä oletettiin

sinänsä palvelusortimentti varsinkin kun se on useimmiten seitsemänä päivänä auki nykyisen kaupan lainsäädännön puitteissa palvelee varsin hyvin

tällä hetkellä suomessa käydään kaupassa puolitoista kertaa per viikko kun vielä muutama kymmenen vuotta sitten se oli viisi kuusi kertaa

ihmisten käyttäytyminen on myös muuttunut siten että koko perhe usein viikonloppuostokset suorittaa yhdessä vaikkakin se tapahtuu eri paikoissa mutta sovitaan ehkä yhteisestä ajasta mikä on käytettävissä